tietysti kun on toinen käsittely meneillään asia on tässä vaiheessa käsitelty mutta henkilökohtaisesti kiinnitän huomiota siihen että yleensä näissä tietohallinto ja tietojärjestelmäkysymyksissä löytyy aina se asiantuntija joka pitää toisen tekemää järjestelmää vanhanaikaisena muodostaa uuden ja kalliimman ja näihin meillä kyllä menee mielestäni kohtuuttoman paljon rahaa

mutta tämä on osoitus siitä että posti vieraantuu käyttäjistään antaa sen vaikutelman niin kuin jotkut pankitkin että asiakkaat pysykää meiltä pois

meidän pitää opettaa aito kunnioitus toista ihmistä kohtaan mutta myös aito kunnioitus luontokappaletta kohtaan

arvoisa puhemies

haluan toivoa että niiltä näkökohdilta jotka ovat mahdollisia ongelmatekijöitä vältyttäisiin ja niiltä voidaan välttyä jos ne tiedostetaan ja otetaan huomioon muussa lainsäädännössä ja käytännön toiminnassa

jotta saadaan mursketta tarvitaan koneita joilla sitä tehdään ja näitä koneita tehdään paljolti myös erilaisten alihankkijoitten toimesta

arvoisa puhemies

toivon että nämä asiat saataisiin jossakin vaiheessa selvitettyä niin että pystyttäisiin hallitsemaan kuinka paljon nämä todellisuudessa maksavat

elikkä yhtenä esimerkkinä vaikkapa haapamäkiparkanopori radan tekeminen esimerkkinä nyt vaikka tämä palauttaminen kokonaan liikenteelle ja rakentaminen todella hyvään kuntoon olisi investointi joka olisi panostus pitkälti tulevaisuuteen osaltaan jo olemassa olevan mutta vajaalla käytöllä olevan liikennerakenteen hyötykäyttöä

kyllä kylät ovat paljon menettäneet kun kyläpostit ovat kadonneet

kyläkaupat ja koulutkin ovat paljolti häipyneet

edesmennyt isäni oli saanut talvisodassa nivelreuman ja hän oli silloin heinolan reuman alkuvaiheessa minun ollessani koulupoika saamassa hoitoa heinolan reumalta jotenka asia on ollut hyvin kaukaa jo tuttu

mutta samalla tämä työllistäisi paitsi itse rakennuskohteessa niin myös niitten koneitten kautta joita valmistetaan ja tällä olisi paljon heijastusvaikutuksia

osaaminen ja tutkimus ovat olleet tärkeitä vahvuuksia heinolan reumalla ja varmasti ei erehdy jos väittää että ne ovat olleet siellä aivan kansainvälistä kärkiluokkaa

mielestäni kannattaisi ihan aidosti laskea mitkä ovat ne työllisyysvaikutukset joita infrarakentaminen tuo tullessaan mitkä ovat sieltä saatavat verotulot työttömyysmenojen asemesta ja näiden kerrannaisvaikutukset

reumasairaudet mielestäni ansaitsisivat sellaisen erityisosaamisen jota heinolassa on pitkäaikaisen määrätietoisen toiminnan kehittämisen vuoksi tullut

aivan viime vuosilta minulla ei ole ollut kontakteja heinolan reumaan aivan näitä kontakteja ei ole mutta heinolan reuman myönteinen palaute jota useat ovat sähköposteilla halunneet tuoda minunkin tietooni niin kuin kollegoittenkin tietoon kyllä kertoo harvinaisen voimakasta kieltä siitä osaamisesta ihmisten asioihin yksilöllisesti tapahtuneesta paneutumisesta jota siellä on ollut

olen eräitä tuollaisia laskelmia itse tehnyt ja olen yllättynyt että nyt todella olisi edullista toteuttaa monia jopa sanoisinko mielettömän näköisiäkin hankkeita joilla kuitenkin on mieltä nimenomaan joilla on mieltä

meillä on vakavasti uhattuna useita satoja reittiliikenteen linja autovuoroja ellei valtio voi osoittaa rahaa niiden ostoon

arvoisa puhemies

petri salo pitkän ja kokeneen poliisimiehen kokemuksen pohjalta toi esille hyvin huomionarvoisia näkökohtia jotka toivon mukaan otetaan huomioon aloitteen jatkokäsittelyssä

aikuisia voidaan ehkä pikkuisen siirrellä sairaalasta toiseen mutta minulla on semmoinen käsitys että lapsille tietty pysyvyys hoitosuhteet tutut hoitopaikat ovat erityisen tavoiteltava ja tärkeä asia

kyytitakuu jolla halutaan turvata matka kotoa asiointipaikalle kirkonkylään tai muuhun taajamaan on hyvä ratkaisumalli mutta se ei ole sama kuin mitä on liikennerakenteeseen kuuluvat julkiset niin juna kuin linja autovuorot

se voi kohdistua jonkun ihmisen johonkin puutteelliseen kykyyn tai puutteelliseen taitoon tai ruumiinolemukseen johonkin seikkaan jolla etenkin nuoria nuoruusiässä jolloin ihminen on herkkä erilaisille vaikutteille saatetaan henkisesti suurestikin kiusata ja aiheuttaa ehkä pysyviäkin vammoja sekä toveripiirissä että koulupiirissä tehtävällä kiusaamisella jonkun ominaisuuden tai jonkun kyvyn vajavuuden tai vaikkapa erinomaisuuden vuoksi

kun kansalaisille olen sähköposteihin pyrkinyt vastaamaan olen tuonut esille sen että minä uskon että heinolan reuman toiminnat tulevat jollakin tavalla vielä jatkumaan

jos me pidämme yllä julkista liikennettä ja sen tarjontaa niin se kyllä aikaa myöten alkaa myöskin lisätä käyttöä ja sitä kautta tuloja

yleensä kun yritys menee konkurssiin se ei ole loppu vaan syntyy uutta ja tätä henkilökohtaisesti toivoisin myös heinolan reuman kohdalla

mutta jos meillä on jatkuva supistusten kierre niin se vaikuttaa kielteisesti myös jäljelle jäävään liikenteeseen

meillä on vakava kysymys kuinka säilyy perheyrittäjyyteen perustuva linja auton reittiliikenne maaseudulla mutta myöskin niin sanottujen vähäliikenteisten ratojen henkilöliikenne

toivon että näitä asioita todella vilpittömästi ja aidosti voitaisiin selvittää koska tuo palaute jota on heinolan reuman osalta saatu on niin ainutkertaisen myönteistä

tietysti on niin että sairaanhoitopiirit osasta maata ovat lähempänä ihmisiä ei ole matkakuluja ei mene aikaa matkoihin mutta toisaalta se että keski suomestakin on tullut lukuisia palautteita siitä että heinolan reuman hoito on koettu hyväksi kertoo siitä että silloin kun hyvään inhimilliseen yksilölliseen hoitoon pääsee niin silloin voidaan tehdä myöskin pitempiä matkoja

samalla tulee muistaa että senkään kustannukset eivät todellisuudessa ole valtiolle sitä mitä liikenteenharjoittaja esittää koska valtio saa toista kautta takaisin ostoliikenteeseen osoittamistaan rautatieliikenteeseen osoittamistaan rahoista ratamaksuina hyvin merkittävät summat

arvoisa puhemies

käsiteltävän asian yhteydessä en voi olla mitenkään tuomatta esille jonkun mielestä ehkä vanhanaikaista mutta mielestäni ihan ihmisen perusolemukseen kuuluvaa asiaa kolmatta käskyä

toisaalta sairaanhoitopiireissä on omat kuormituksensa aivan muistakin tehtävistä niin että toivoisin että vielä voitaisiin harkita niitä toimia joilla tällainen erityisosaaminen jota heinolan reumalla on kehitetty ja jota edelleen tarvitaan voisi löytää jatkon jotta ne ihmiset jotka hoitoa tarvitsevat voisivat saada myös hoitoa

toivon voimakkaasti että me voimme panostaa julkiseen liikenteeseen sen ostamiseen koko maassa myös harvaanasutuilla seuduilla riittävästi voimavaroja

arvoisa puhemies

edelleen toivon että me voimme panostaa turvallisuuteen

tuo käskyhän puhuu pyhittämisestä sana viettäminen on tietysti hieman eri asia

arvoisa puhemies

marko asellin mielestäni hyvän puheenvuoron jälkeen jonka ajatuksiin haluan yhtyä haluan vielä selvennykseksi sanoa että ymmärrän hyvin turvapaikanhakijoita

silloin oli postitoimipaikkoja hajautettuina kylille

mutta kun aikanaan konstantinus suuren ja theodosiuksen aikana kristittyjen pyhäpäivä tuli rooman valtakunnassa sotaväen osastoissa lepopäiväksi siinä oli ensimmäinen työaikalaki maailmanlaajuisesti

arvoisa puhemies

postijunat eli postivaunut yöpikajunissa kuljettivat pitkänomaisessa maassa iltamyöhällä lähteneen postin aamuaikaiseksi radanvarsipaikkakunnille

arvoisa puhemies

olen esittänyt muun muassa kotipaikkakunnalleni haapamäelle kielikoulutuskeskusta maahanmuuttajien eri kielten opiskelua ja opettamista varten ja muutakin koulutustoimintaa jotta ne jotka tulevat työhön ja ovat valmiit integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan voisivat sen mahdollisimman hyvin tehdä mutta perusperiaatteen pitäisi olla se jota itsekin toivoisin jos olisin turvapaikkaa joskus jostakin hakemassa että tulisi aika jolloin mahdollisimman pian voisi kotiutua ja päästä sinne minkä itse kotiseuduksi tuntee

kallis täydensi puheenvuoroani sikäli että meillä valtio kantaa vastuuta eläkkeistä mutta jos tapahtuvat kuten helsingin sanomien vieraskynän kirjoittaja professori hannu piekkola tänään tuo esille nämä uhkaavat näköalat ulkomaille sijoitettujen eläkerahastojen pörssiromahduksista niin kyllä ne on veronmaksajien rahoilla sitten hoidettava ja se on kyllä kansantaloudelle myöskin menetys tässä tilanteessa

meidän tulisi päinvastoin panostaa tälle tärkeälle sektorille ja toteuttaa vaikkapa jo pitkään vireillä ollut ajatus haapamäen vankeinhoitolaitoksesta keuruun kaupungissa

haluaisin nähdä suomalaiseen kulttuuriin kuuluvana kysymyksenä sunnuntaiperinteen vaalimisen johon kuuluu tietty rauhallisuus hiljentyminen

kun rautatielaki oli jokin aika sitten ensimmäisessä käsittelyssä kiinnitin huomiota siihen että suomen rataverkkoon liittyviltä yksityisraiteilta pitäisi olla hyvin joustavat mahdollisuudet liikennöidä rataverkkoon jotta rautatieverkosto palvelisi käyttäjiään

esimerkki oli se että jos iltayhdeksältä pani helsingin asemalla postilaatikkoon aamulla seitsemältä multialla maitolaiturilla sivukylällä tämä posti oli perillä enää se ei onnistu tai jos sen pani vartin yli kymmenen postivaunun lokeroon sama tilanne

juuri nyt kannattaisi laskea niitten kokonaisvaikutukset ja niiden pohjalta tehdä ratkaisut

tällä vaalikaudella kävimme eduskunnan liikenne ja viestintävaliokuntana muutama kevät sitten harmajan luotsiasemalla harmajan majakalla ja siellä sain tutustua tuohon toimintaan mitä finnpilotin luotsit tekevät

minä vain pelkään missä määrin eläkkeitä voidaan täysimittaisesti kuitenkaan maksaa

junakuljetukset sopivat kokonaisuuteen hyvin samoin postiautot ne olivat linja autoja ne kuljettivat paitsi postia myöskin matkustajia

nythän kun katsoo pääratojen varsia perin vähän siellä on minnekään teollisuuslaitoksiin tai muualle vieviä sivuraiteita

ainakin minun kohdallani on se tosiasia että ostovoima euromäärä rahamäärä mitä ostoksiin käytän on vakio

tässä yhteydessä haluan tuoda sen esille että vastaisuudessa entistä enemmän tulisi sijoittaa eläkevaroja kotimaisiin kohteisiin sikäli kuin niitä sijoitetaan nehän menevät mitä me eläkemaksuja maksamme eläkemaksuihin eläkeläisille ja niistähän vain osa sijoitetaan rahastoihin

ne olivat paljolti maaseudun liikenteen tietty runko nimenomaan sellaisilla vuoroilla joilla ei tuolloin yleistä kannattavuutta ollut

toivon että meillä huomioitaisiin tämä että liityntä yksityisraiteille teollisuus ja satamaraiteille olisi hyvin joustavaa että ei tulisi mitään liikennehallinnollista byrokratiaa tähän

eli toivon mukaan nämä rahastoitavat osuudet osoitettaisiin kotimaisiin kohteisiin ja myöskin kotimaiseen infrastruktuuriin jolloinka niille on olemassa oleva reaalivastine joka ei niin helposti katoa kuin ulkomaisissa pörsseissä

henkilökohtaisesti olisin nähnyt että meidän nykyinen järjestelymme tässä asiassa on ihan hyvä eikä sinällänsä olisi tarvinnut mitään muuttamisia

olen muutaman kerran jotakin tarvinnut vuosien saatossa ja käynyt sitten sunnuntaina kesäaikana auki olevista kauppakeskuksista jotain etsimässä

toivon että yksityistä innostusta tähän viriäisi

tällaisia osuuksiahan ovat huutokoskisavonlinna jyväskylääänekoskisaarijärvikannonkoskiviitasaaren keitelepohjapihtipudashaapajärvi turkuuusikaupunki ja edelleen kontiomäeltä pohjoiseen kohti taivalkoskea muutamia osuuksia mainitakseni

hieman ihmetyttää että eun vaatimuksesta meillä tuollaisia perinteisiä selviä valtion toimintoja jatkuvasti yksityistetään

edelleen tässä yhteydessä toivon että kiinnitettäisiin huomiota samalla kun katsomme välikysymyskeskustelun kautta kauas myös tämän päivän kaikkein pienimpiä eläkkeitä saavien asemaan ja että mahdollisimman pian voitaisiin toteuttaa tämä takuueläke joka on tavoitteena ja saada sitä kautta kansalaisten kulutuskysyntää lisättyä ja eläkkeitten kautta elvytystä kotimarkkinoihin ja kansantalouteen

voin kokemuksesta ainakin jota itse tulen noudattamaan sanoa sen että kierrän hyvin kaukaa nuo paikat

mutta toisaalta ajattelen myös luotsien kannalta työntekijöitä finnpilotin luotsausliikelaitoksen palveluksessa

minä toivon että näistä ainakin tälle keski suomen radalle jyväskylääänekoskisaarijärvihaapajärvi voitaisiin saada yksityistä liikennettä ellei vr aloita liikennettä ja tätä kautta päästäisiin hyödyntämään raideverkkoa

kun me odotamme että meidän laivamme tulevat satamiin ja lähtevät satamista turvatusti niin myös tuon alan erityisosaajat jotka tämän varmistavat tarvitsisivat turvatut työpaikat

joku toinen voi kokea toisin mutta minä ainakin ellei ole aivan pakottava syy tulen kiertämään kauppakeskukset sunnuntaisin

minä uskon että lähitulevaisuudessa avataan liikenne pieksämäkihuutokoskisavonlinna ja silloin saamme tuntumaa siitä kuinka hyvin valtion vr ja yksityinen pääsevät yhteistyöhön

arvoisa rouva puhemies

uskon että tämä on mahdollista mutta juuri kun paikalla näin tämän vaativan erikoisosaamisen niin en henkilökohtaisesti olisi nähnyt mitään tarvetta järjestelmän muuttamiseen

tämä laki todellakin leimaa kunniallisia lakia noudattavia ja eläinsuojelua edistäviä metsästäjiä aivan aiheettomasti

elikkä kun kauppa joutuu pitämään ovia auki sunnuntaisin niin koska työvoimakulut ovat silloin kalliimmat ymmärrettävästi tingitään henkilöstömäärästä mikä taas merkitsee että opastavaa palvelevaa henkilökuntaa siellä ei ole

kaikki metsästäjät jotka minä tunnen haluavat toimia ehdottomasti lakien mukaan noudattaa lakeja ja tässä suhteessa annan heille täyden tunnustuksen

arvoisa puhemies

kun me kävimme harmajan luotsiasemalla silloin oli kaunis kevätkesän päivä mutta kun tulee talvi pakkaset syysmyrskyt tehtävä on fyysisesti henkisesti tietotaidoiltaan hyvin vaativa tehtävä ja sen takia hyvin mielelläni olisin toivonut että alan erityisosaajia olisi voitu kuulla asiassa

kerola toi esille mitä uudella aselailla vaikutetaan

minä uskon että kun meillä käydään keskustelua aseitten myöntämisen perusteista jo tämä keskustelu on hyvä tulevat esille erilaiset näkökannat ja silloin voidaan tarkentaa niitä perusteita joittenka perusteella aseita myönnetään ja koko yhteiskunta kiinnittää tärkeään asiaan huomiota

jos he havaitsisivat jotain lain rikkomusta eläimen riista tai saaliseläimen huonoa kohtelua niin he kyllä tähän asiaan välittömästi puuttuisivat

ja ainakin lähikauppias jolta minä teen kauppani on hyvin voimakkaasti minulle sanonut että hän ei jaksa pitää sunnuntaisin kauppaa auki eikä hänen kannata palkata siihen paljon aputyövoimaa koska se siitä nettotuloksesta mitä hän toivoo yrittäjänä saavansa vie kovin suuren osan

arvoisa puhemies

minä toivon että ulkomailta tulevaan rikollisuuteen olipa se minkä muotoista tahansa voitaisiin rajatarkastuksissa kiinnittää huomiota

yleiskeskusteluun

laxell toi esille mutta minä uskon että meillä viriää yksityistä raideliikennekokeilua ja tiedän että siinä on innostuneita yrittäjiä ja toivon että saamme tätä hyvässä yhteistyössä vrn liikenteen kanssa ja siihen liityntäyhteyksin järjestyen myöskin yksityistä verkostoa

pyritään yrityskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön viety kukoisti lancelot ensimmäinen käsittely alkaa tänään ensimmäisen

silloin tuli esille eräs ajatus käytäntö olisi ilmeisesti joskus ollut että on ollut kaksi tunnettua henkilöä jotka ovat antaneet suosituksen aselupaa haettaessa

jos havaitaan että jotkut tekevät rikoksia taloudellisen bisneksen vuoksi ulkomaille viedäkseen turkiksia tai jotain muuta niin tähän pitäisi olla voimavarat puuttua meidän rajatarkastuksissamme

jos olisi niin että todella voitaisiin sanoa että meillä kauppa voisi työllistää nimenomaan pyhäpäivän takia enemmän niin se olisi tietty positiivinen asia mutta minä en usko että tätä tapahtuu

vieraat toivat esille tämän ajatuksen että olisi aselupaa hakevan tuttavapiirissä tai muuten tunnettuja henkilöitä jotka antavat suosituksen

fyysinen koskemattomuus ihmisen turvallisuus nämä ovat perusasioita ja aivan kuten täällä ministeri brax jo esitteli ja edellinen puheenvuoron käyttäjä toi esille on tarpeen että nämä ovat myös virallisen syyttäjän alaisia asioita jolloinka yhteiskunta puuttuu tätä kautta väkivaltatilanteeseen antaa selvän signaalin että yhteiskunta ei hyväksy väkivaltaa edes lievissäkään muodoissa

on hyvä että meillä on hyväkuntoinen rata olemassa niin kuin nyt ministeri anu vehviläisen aikana on laitettu kuntoon tämä huutokoskisavonlinna väli jossa todella voisi aloittaa korkeatasoisen kiskobussiliikenteen mahdollisimmankin pian

näitten tulkinnat jäävät sitten hyvin kyseenalaisiksi ja koiransa pelastava henkilö saattaa joutua aiheettomaan oikeusprosessiin ja tilanne on tässä suhteessa arveluttava

teknisesti se on mahdollista ja laillisesti ja hallinnollisesti myöskin mahdollista ja minä uskon että yrittäjä tulee saamaan omat valmiutensa myöskin hyvin

erityisesti olen säälimässä yksinyrittäjiä pienyrittäjiä

poliisit ovat etääntyneet kansasta

yrittäjänaisten keskusliitto on vedonnut meihin kansanedustajiin ja ajattelen näitä naisyrittäjiä hyvin myötätunnolla

tapasin lahdessa miessakit ryn lyömättömän linjan edustajia viikonvaihteessa ja muun muassa tällainen kolmannen sektorin toimija tekee omalta osaltaan hyvää työtä

he katsovat että he eivät saa vapaapäivää joutuvat palkkaamaan henkilökuntaa se syö kustannuksia ja kannattavuutta ja voi olla vaarana että yritystoiminta lopetetaan

mutta arvoisa puhemies katson että kyllä tavoitteen kansalaisten turvallisuuden takaamisesta tulee olla

laaja alaisen aihepiirin osalta keskityn liikennesektoriin ja siellä yleiseen liikenteeseen josta käytetään myös nimitystä joukkoliikenne

mutta kun me yhteiskuntaan saamme sen asenteen että todellinen mies on sellainen joka välttää väkivaltaa eikä lyö tai todellinen nainen välttää väkivaltaa niin silloin me luomme oikeaa ihannetta oikeaa tavoitetta ja tällä hallituksen esityksellä vahvasti luodaan noita signaaleita turvallisemman suomen puolesta

uusille lentokentille uusille lentoasemille ei liene taloudellista realismia mutta pidän tärkeänä että meillä ovat nämä maakunnalliset kentät

paikkakunnalla jolla olen pitkään toiminut oli kukkakauppa hautaustoimistoyrittäjä ja meillä oli aikoinaan sunnuntaihautaukset jotka olivat myös osa paikkakunnan perinnettä

keskusteluun

tuomisen perusrakenne säilytetään hallintovaliokunta jolle perustuslakivaliokunnan maa aines valiokunnan ja puolustusvaliokunnan on otettava laus